luulen että meillä on paljon tekemistä myös sillä saralla että enemmänkin tiedotetaan kansalaisille millä tavalla voi olla mukana vaikuttamassa ja että sillä on väliä

elikkä tässä keskustelussa pitää muistaa se että meillä on suomessa myös kuntia joissa suomenkieliset ovat vähemmistössä ja meillä on kuntia joissa ruotsinkieliset ovat vähemmistössä

mutta tässä pitää muistaa se että ylipäänsä ruotsissa on erittäin hyviä kokemuksia tästä rangaistuslajista ja se on muun muassa vähentänyt uusintarikollisuutta

meidän lainsäädäntö tähtää siihen että meillä on oikeudenmukainen järjestelmä jossa jokaista kuntalaista kohdellaan tasa arvoisesti ja samalla tavalla